vielä kertaalleen arvoisa puhemies

mutta aivan lyhyesti sanottuna

taakse jäänyt vuosi sattuu nyt olemaan turvetuotannon kannalta sellainen että vapo ei kyennyt hankkimaan niin paljon turvetta energiatarpeisiin kuin se suomessa tarvitsee

tämä asia oli meillä talousvaliokunnan johdon kanssa ja talousvaliokunnan jäsenten kanssa tiedossa joulun alla ja todettiin että ne muutamat viikot mitkä tässä kenties menetetään uusiutuvan käyttöönotossa me kestämme koska vuosien ja vuosien tasolla tämä kyllä hyvin tasoittuu uusilla tulleen käyttämän veneellä välillä

tuollaisessa väitteessä nyt ei ole minkäänlaista perää ei sitten minkäänlaista perää

ja kun ne olisivat myyneet silloin hinnan määrittely olisi taatusti ollut tämä täydellinen rab hinta ja paljon korkeampi kuin se nyt tällä kertaa olisi ollut

viimeisen puheenvuoron tähän keskusteluun annan tämän teeman avaajalle edustaja karimäelle

uusiutuvaa tullaan käyttämään todella paljon lähivuosien aikana

arvoisa puhemies

eikö ole näin

jos on vielä pienempi elikkä jos yksittäisen pienen navetan taakse laitettaisiin biokaasulaitos niin sitä voidaan vastaavasti tukea maa ja metsätalousministeriön investointituilla ja niitä tukia on sinne myönnetty ja niin poispäin

siinä on erilaiset puupohjaiset raaka aineet

vapo tekee sillä bisnestä ja jos ulkomailla maksetaan enemmän siitä tuotteesta mitä se pelletöi totta kai se vie ulos

jos kerran osaa sanoa että ei ole käytetty kassavirtamenetelmää niin pitäisi silloin pystyä tietämään mikä on se kassavirta mikä taakse jääneitten vuosien aikaan fingridin sisään on tullut

tästä pohjimmiltaan on kysymys käytännössä tässä säädöksessä joka nyt on talossa olevan esityksen mukaan on tästä ilman hallituksen esityksen mukaan ja talousvaliokunnan käsittelyn jälkeen on käsittelyssä

meillähän on nyt tarkoitus se että me nimenomaan näitten pellettien kysyntää suomessa parannamme näitten erilaisten tukijärjestelmien avulla mitkä muun muassa äsken keskustelussa olivat esillä

ongelma on verkkoon pääsyn tekninen ongelma ja nyt meillä on näitten mittareitten uusintaprosessi ollut meneillään

se on niitten alennettujen hintojen perusteella syntynyt kassavirta eikö niin joka on olemattoman alhainen hinta siitä syystä että nämä ovat saaneet itselleen kun ne ovat sitä kauppaa käyneet ja sitä hintaa sitä siirtohintaa pidettyä alhaalla tällä perusteella ja tällaisen kassavirran asettaminen tämän kaupan perustaksi

arhinmäki kun eilen pyysin että kertokaa nyt ihmeessä niitä konsteja niitä energialähteitä ja niitä tapoja minusta siihenkin kysymykseen on ihan oikeutettua minun ministerinä kysyä miten tämä voitaisiin saada aikaiseksi

kun tätä rupesin peräämään että onko nyt totta että me emme siitäkään koskaan pääse keskustelemaan kun se on valtioiden välinen sopimus ja valtioiden välinen sopimus on pakko tänne tuoda niin se on tarkoitus näin minulle kerrottiin valtiovarainministeriöstä tuoda tänne syyskuun aikana

arvoisa puhemies

näitten välihuutojen vuoksi minun on pakko sanoa että en ole tilannut tätä kysymystä suinkaan mikä saattaa tulla joillekin mieleen muistaen sen mistä minua on aikaisemmin syytetty

tämän asian käsittelyssä ja jo aikaisemminkin semmoinen vähän delikaatti vähän vaikea kysymys on liittynyt siihen millä tavalla käsitellään tai millä tavalla tulkitaan mäntyöljyä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kun hallitus julkisti tämän paketin uusiutuvan energian lisäämisestä ja samana iltana katsoin yleisradion uutisia televisiosta ja näin etelä savon sikäläisen energiayhtiön puunhankintapäällikön kommentit niin mitä hän sanoi

keskusta vaati ja esitti nimenomaan kireämpää verotusta kaikista suurituloisimmille tässäkin yhteydessä kun näistä tuloveroasteikoista täällä päätettiin

meillä on tekninen valmius olemassa kunnolla ensimmäisen kerran vasta nyt siihen että pienimuotoinenkin tuotanto pääsee verkkoon

onko se tähde tai jäte siis jäte tai tähde joka tähde voidaan silloin kun se on bioraaka aineesta tehty laskea tässä tuon velvoitteen täyttämisessä kaksinkertaisena raaka aineena tai polttoaineena kaksinkertaisesti uusiutuvan velvoitteen täyttävänä polttoaineena

minä olen ymmärtänyt että kysymys nyt on siitä että lähinnä ympäristöministeriössä tehdyn valmistelun pohjalta ollaan suosittelemassa ratkaisua jossa ne turvetuotantoalueet joita tarvitaan todellakin siihen tärkeään kotimaiseen turpeen tuotantoon keskitettäisiin sellaisille alueille jotka on jollain muodoin otettu jo käyttöön siis ojitettu jollakin tavalla on tavallaan ikään kuin häiritty jo kertaalleen se luonnontila

putken tarkemmasta sijoittamisesta käytävän alueella ja erityisesti siihen liittyvistä ympäristönäkökohdista päätetään erikseen vesilain mukaisessa lupamenettelyssä

se on kvasimahdollisuus

ei tällasta puumäärää saaha metästä mitenkään ulos

siihen tarvitaan yhteiset järjestelmät ja myöskin yhteinen verottajan mukaantulo ennen kuin tämä toimii

käytännössä ne päätökset on tehty eikä siihen käytännössä eduskunta voi enää kajota

viime kädessä käy kaikissa oloissa niin jos iso onnettomuus tapahtuu että nämä yhtiöt tuskin pystyvät kantamaan kaikkea sitä vastuuta ja viime kädessä kuitenkin se on yksityisten kansalaisten jotka joutuvat siitä kärsimään ja valtion yhteisesti tavalla taikka toisella maksama juttu

minä ymmärrän että temissä tätä työtä on tehty

eli näiltä osin me kuljemme jälkijunassa siis niiltäkin osin kun tämmöisissä asioissa tarjotaan eduskunnalle mahdollisuus se tarjotaan vaiheessa jossa de facto se todellinen vaikutusmahdollisuus on ollut ja mennyt

talousvyöhykkeistä ja niiden käytöstä on sovittu kansainvälisessä merioikeusyleissopimuksessa

arvoisa puhemies

kun tätä kysymystä on läpikäyty nyt ja jo aikaisemminkin niin kyllä se avainasia tässä asian läpikäymisessä liittyy siihen onko tämä mäntyöljy syntynyt nimenomaan varta vasten sillä tavalla että siitä on siinä selluprosessissa haluttu tehdä tuote mäntyöljy jota se prosessi ei sinänsä olisi tuottanut tällaista mäntyöljyä vai onko kysymys siitä että sen prosessin sivutuotteena syntyy tämmöinen raaka aine kuin mäntyöljy joka sitten kun se syntyy prosessin sivutuotteena silloin ilman muuta lasketaan ja luetaan tähteeksi

mutta vielä ed

kumpula natri te ette esitä yhtään tukimuotoa pois mutta esitätte laajennettavaksi näitä tukimuotoja ja sitten samalla yhdytte siihen paavo lipposen julkisuudessa esittämään moitteeseen että tulee niin paljon tukia ja tukiviidakkoa jnp

arvoisa puhemies

mutta senkin te tiedätte teidän täytyy tietää että tuuliolosuhteet espanjassa minä olen käynyt olin kolme päivää siellä paikan päällä katsomassa niitä tuuliolosuhteita mitkä siellä ovat ovat ihan eri maailmasta

ja vielä huomaan että edustaja skinnarilla on vielä puheenvuorokin kun hän otti esille että yksittäinen valiokunta voisi hän on entinen valiokuntaneuvos ja varmaan tuntee minua paljon paremmin miten asiat menevät mutta minä en voi sitä mitenkään uskoa enkä ymmärtää oma aloitteisesti saattaa jonkun asian täällä koko eduskuntasalin yhteisesti käsiteltäväksi

arvoisa puhemies

kaikkialla euroopassa maat pyrkivät ensinnäkin turvaamaan vissin suuruisen kotimaisen energiakäytön ja toisekseen pyrkivät turvaamaan työllisyyttä ja energiaturvallisuutta energiavarmuutta energiaomavaraisuutta ylipäänsä

me tarvitsemme riittävästi tuotantoalueita ja pyrin kaikin keinoin omalta osaltani vaikuttamaan siihen että ne kyetään myöskin takaamaan suomalaiselle turvetuotannolle

arvoisa puhemies

mitä pitempään kreikan kanssa on leikitty mitä pitempään sitä on vedetty mukana mitä pitempään on rakennettu uusia yhteisvastuullisia järjestelyjä markkinat eivät ole ottaneet tosissaan että kreikan pitää ryhtyä ja se pakotetaan todellisiin toimenpiteisiin

voi voi näitä naapureita

näin surkuttelivat pääministeri lipponen ja ministeri niinistö tanskaa ja ruotsia kun nämä maat kansanäänestyksen jälkeen olivat päättäneet jäädä euron ulkopuolelle

ilman muuta on äärimmäisen tärkeää että me kaikessa kansallisessa lainsäädännössämme otamme huomioon sen mikä tulee euroopan unionin velvoittavaan normistoon mukaan

arvoisa puhemies

se tuntimäärä minkä verran vuosituulimäärä siellä on on huikean paljon suurempi kuin meillä ja kuitenkin ne vempaimet joilla se sähkö tuotetaan ovat samanlaisia elikkä siellä on erittäin paljon edullisempaa tuottaa se sama sähkö jnp

aluevesialueen suhteen tilanne on toinen se on suvereenisti kansalliseen maan alueeseen kuuluvaa valtiolliseen alueeseen kuuluvaa aluetta talousvyöhykkeen osalta asiat ovat siis toisin

talousvaliokunta puoltaa pikaluottoja koskevan hallituksen esityksen mukaisten lainsäädännön tiukentamisesitysten hyväksymistä muuttamattomana ja lakialoitteiden ja toimenpidealoitteiden hylkäämistä

ja silloin kun ne tätä tekevät ne joutuvat kun ne tekevät tämän nimenomaan uusiutuvilla käyttämään kaikki maat jonkun verran erilaisia tukia joko niin että energian käyttäjät suoraan maksavat tai niin että verovaroista niitä maksetaan

ne olosuhteet jotka olivat silloin käytössä ja joiden pohjalta silloin ratkaisut tehtiin olivat ne olosuhteet ja niissä tehtiin se päätös mikä silloin tehtiin mutta viimeistään niin kuin sanoin vuosi sitten olisi pitänyt kreikka heittää ulkopuolelle

mitä vielä tulee vapon turvetuotantoon meillä on käytössä menettely jossa itse asiassa valtio maksaa siitä suorastaan ylimääräistä esimerkiksi vapolle ja kenelle tahansa turvetuottajalle että nämä tuottavat tällaisiin varastoihin turvetta ja ne ovat sitä noudattaneetkin

jos se olisi myyty yksityisille niin taatusti hinta olisi ollut kalliimpi ja nimenomaan nämä hinnat jatkossa siirtomaksuissa olisivat olleet vielä kalliimmat

ylivoimaisesti suurin osa siitä käytetään nimenomaan tekesin kautta yritysten innovaatiohankkeisiin tutkimus teknologia kehittämishankkeisiin

mutta nämä samat herrat eivät todella suomessa vaivautuneet siihen että suomessa olisi kysytty mitä kansa on asiasta mieltä vaan veivät suomen tunnetusti ilman kansanäänestystä euroon veivät vaikka asiantuntijat sanoivat että tästä valuutta alueesta todella tulee huonosti yhteensopiva valuutta alue ongelmat tulevat ennen pitkää vastaan

kun markkinat siinä eivät ole ottaneet tosissaan pelko siitä että tämä kriisi leviää muualle nyt jo myös italiaan on kasvanut kaiken aikaa

jos me havaitsemme jotain sellaista mikä asian valmistelussa ollen ei meille sovi meidän tehtävämme on toimia silloin hyvin tehokkaasti ja pyrkiä muuttamaan eun normisto sellaiseksi että se vastaa meidän intressejämme

ja olen kyllä vakuuttunut asiantuntijakuulemisten jälkeen että juuri tästä on kysymys selluloosan valmistamisprosessissa ilman että siinä prosessissa varta vasten lähdetään tekemään siitä sivuvirrasta tällaista mäntyöljyä

minä käytän vielä esimerkin jossa kuvaan minkälaiseen järjestelmään päästiin

sitä paitsi maatalouden osalta se veronpalautuksen tausta on siinä että teollisuus saa kevennyksen kustannuksiin kelamaksun poiston kautta mutta maatalous ei vastaavaa kevennystä saa kuin tämän metodin kautta

sitä mahdollisuutta meillä ei ole

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

edustaja rajamäki puhui ihan hyvin elinkeinoelämän tarpeista monilla eri osa alueilla mutta täytyy sanoa että tässäkään näille hyville puheille ei löydy kunnolla vastinetta siitä mitä hallitus on tähän saakka esittänyt ja esittää

eri mailla ja toimijoilla on talousvyöhykkeellä lähtökohtaisesti oikeus vapaaseen merenkulkuun ja ylilentoihin sekä oikeus laskea talousvyöhykealueelle muun muassa juuri kaapeleita ja erilaisia putkia

meidän kohdalla on radikaali ero moniin muihin maihin verrattuna

käsittelyssä siis on paljon puhuttu pikavippilaki ja siitä eduskunnan lopulliset ratkaisut

he epäilevät että pelkästään sillä perusteella yleisellä vastustuksella fennovoiman kimppuun käyminen ei tuota toivottua tulosta

tätä järjestelmää pidetään yhtenä maailman parhaista

mutta ellei tätä ratkaisua olisi tehty ne siirtohinnat olisivat taatusti paljon korkeammalla tasolla yksiselitteisesti

mitä tulee tähän toiseen kysymykseen tästä kulutuksesta niin kyllä se vain niin on että kyllä meillä suomessa tarpeetonta kulutusta on monella tavalla

mutta käytännössä on niin kyllä että parhaassakin tapauksessa tämä ei ole vielä edes voimassa näiltä osin siis suomen laki on tätä mutta kun eivät muut pariisin sopimuksen allekirjoittajat ole vielä ratifioineet pariisin sopimusta me emme ole saaneet tätä käytännössä suomessa voimaan vaikka tämä saadaan voimaan niin kuin nyt belgia on ilmoittanut että se tekee voitavansa että se saataisiin voimaan sen jälkeenkin on ihan totta se että tietyn rajan jälkeen jos onnettomuus on riittävän suuri valitettavan suuri viime kädessä yksilöt kansalaiset ja valtio tavalla taikka toisella sitten kantavat sen vastuun

minunkin mielestäni siinä on kuitenkin korjaamisen varaa jonkun verran ja aivan erityinen tarve on mielestäni parantaa pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantamiseen tähtääviä toimia

minun tiedossani on että näissä oloissa missä nyt sitten vapokin on kun se ei ole saanut kotimaista riittävästi täällä olevaan kysyntään se on ehkä vähän tulouttanut näitä varastoja vähän enemmän kuin normaalioloissa

sen selluloosan synnyttämisen nimissä ja vuoksi siinä syntyy tällaista mäntyöljyä ja tämä antaa aiheen siihen ja tuo perustat siihen että kysymys tässä on nimenomaan tämmöisestä tähteestä ja tällainen tähde voidaan nyt sitten lukea kaksinkertaisesti kun sitä valmistetaan biopolttoaineena tämän uusiutuvan energiavelvoitteen täyttämiseksi

minun aikanani todellakin hallintoneuvostojen eräiden niistä roolia jonkun verran muutettiin mutta niitä kokonaan ei kovin monta minun aikanani lakkautettu kaiken kaikkinensa

siksi he haluavat hyökätä fennovoiman kimppuun nimenomaan tällä rosatom ratsulla venäjä vastaisuudella

mitä tulee omistajaan valtioon niin tämä on edullinen ratkaisu ja suomalaisten sähkönkäyttäjien kannalta tämä on paljon edullisempi ratkaisu kuin jos omistajaksi olisi tullut vaikkapa maasta x euroopan unionin jäsenmaasta tulevat yksityiset yritykset

kyllä arvonlisävero on se yksi tarpeettomimman kulutuksen leikkaamiseen käytettävissä oleva väline kun ei välttämättömyyshyödykkeisiin sitä käytetä

tämä laki sivuaa kymmeniä kymmeniä muita erillislakeja ja tämän valmistelussa siitä syystä on tarvittu paljon aikaa paljon yhteistyötä eri intressiryhmien kanssa

mutta sen puun tukeen tarvitsee vuodessa vain muutama kymmenen miljoonaa euroa käyttää ja se on äärettömän vähän verrattuna siihen kuinka paljon me maksamme kun hiiltä ostetaan tuota maailmalta

tämän uuden sääntelyn merkittävin muutos on luoton koroille ja kuluille asetettava korkokatto

siitä miksi valtiovarainministeriön tulkinta on vuosien ajan ollut jo tämä minkä seurauksena nyt sitten tämä sanktio on todennäköisesti tulossa en osaa tarkemmin sanoa

euromaissa alkoi tapahtua heti

olen erittäin tyytyväinen siihen mitä pääministeri täällä on sanonut ja kerrankin edustaja zyskowicz myös siihen mitä te olette tästä asiasta sanonut

siinä tällainen innovaatiovähennys verotuksessa on oiva tapa osoittaa julkisen vallan vastaantulo nimenomaan yritysten kilpailukykyyn liittyvissä asioissa tavallisille pienille ja keskisuurille yrityksille

arvoisa puhemies